aate alue ja henkilö ovat ne keskeiset asiat joiden pitää vaaleissa voida toteutua jotta kansanvalta toteutuu

nurmi toi tärkeän asian esille

esko ahosen esittämiin ajatuksiin ja koen tärkeäksi että tällä tavalla on haluttu elvyttää rakennustoimintaa ja sitä kautta edesauttaa taantuman keskellä työllisyyttä

tässä viittaan edelleen tähän yöjunien hienoon verkostoon jossa aikoinaan kuljetettiin matkustajia niin kuin edelleen kuljetetaan mutta niissä oli myös postivaunut oli myös kiitotavaravaunut

puolueet jotka kulloinkin ovat oppositiossa ovat aina tuomassa arvokkaita näkökohtia ja näin tänäänkin näitten aloitteitten kautta on tullut asioita esille

yhtä arvoisa puhemies k

d hondtin vaalijärjestelmä joka meillä nyt on ollut käytössä niin kuin täällä todettiin eduskuntalaitoksen ajan on selkeä

tässä on esityksen perusteluissa todetaan että ehdotettavilla rikoslain kahden teit kymmenenteen toisen lukuun sisällytettävillä rangaistussäännöksellä pyritään suojaamaan ihmisen sikiön alkion ja perimän loukkaamattomuutta tavoite on hyvää mutta tänään is like it kuitenkaan varsinaisesti tätä tavoitetta palvele ainakaan parantamalla sikiön alkio ja perin asua

niillä oli mahdollista saada illalla lähtevä tavara aamuksi keski suomen tasolle ja vielä pohjoisemmaksikin perille

pääomaveron osalta toteaisin että kuntien ja seurakuntien osuus saisi olla jako osuudessa suurempi koska sillä olisi merkitystä näille julkishallinnon paikallisyhteisöille

listavaali jota jotkut pitävät hyvänä on ongelmallinen sikäli että silloin puoluepoliittisissa järjestöissä ehkä hyvinkin kapea johto voi olla että jossakin hyvinkin laaja johto päättää sitten ketkä ovat listan kärjessä ja keillä on käytännössä ja teoriassa paremmat mahdollisuudet tulla valituiksi kuin toisilla

minusta meidän pitäisi kehittää tässä tämmöinen logistiikkajärjestelmä jossa hyödynnettäisiin raideverkostoa entistä enemmän koska sitä kautta voidaan kuljettaa tavaraa nopeasti ja etäälle ja sitten täydentää tätä kumipyöräkuljetuksilla

se ottaa huomioon eri elämäntilanteet

näin sitten ne henkilöt jotka tulivat valituiksi vaikka kunnallisvaltuustoihin lautakuntiin kirkkovaltuustoihin neuvostoihin tai koulujen oppilasyhdistyksiin teinikuntiin mihin tahansa tiesivät vaalitavan ja sillä vaalitavalla yhteiskunta toimi

on myöskin aivan luonnollista että eun pitää kunnioittaa tässä suomalaista tahtotilaa suomalaisen maanomistajan oikeutta

esityksen tavoite että uudistetaan rikoslain vanhentuneet rangaistussäännökset on varmasti hyväksyttävää

todella on minunkin puoleeni käännytty tilanteissa joissa iäkäs viljelijä isänmaata puolustanut viime sotien veteraani on taistellut että suomessa maa säilyy talonpojalla eikä maahan tule kolhoosiyhteiskuntaa on sitten iän myötä vuokrannut pellon nuorelle viljelijälle ja sitten käykin tällä tavalla että suvun vuosisatoja omistama maa ei saakaan tukioikeutta vaan meneekin tälle vuokranhaltijalle vuokralaiselle

näin ovat toimineet myös eduskuntavaalit eurovaalit ja näkisin että ei tätä vaalitapaa joka on kansan omaksuma pitäisi käydä mistään syystä vaihtamaan

sellaisia vaalitapoja on mutta suomalaisessa järjestelmässä siinä järjestelmässä jota meille on vuosikymmenet opetettu johon me olemme kasvaneet toteutuvat alue aate ja henkilö

arvoisa puhemies

keskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

erkki pulliaisen esille tuomaan näkemykseen siitä välttämättömyydestä että myöskin seurakunnat saavat korkeamman yhteisövero osuuden

käsiteltävänä olevassa asiassa mielestäni on tärkeintä potilaan asiakkaan paras hoidon nopeutuminen tehostuminen joustavuus

minä ymmärrän sen että jos katsotaan puhtaasti puoluepoliittisista näkökulmista niin voidaan sanoa voidaan katsoa että suuria puolueita jollaisiin tällä hetkellä edustamani ryhmä kuuluu nykyinen vaalitapa ikään kuin suosisi ja vastaavasti pieniä puolueita haittaisi

jos ajatellaan sitä mitä enää esitys varsinaisesti vaikuttaa niin kyllähän vaikutus on pikemmin se että ennen oman laittoman abortin osalta rangaistuksia lievennetään neljä tämän rikoslain vanhentuneet sikiönlähdettä mistä koskevat rangaistussäännökset korvataan niitä lievimmillään laitonta raskauden keskeyttämistä koskevilla rangaistussäännöksiä ja periaatteellisesti tämän tuki tarkoittaa abortin kohteena olevan sikiön suojan heikkenemistä mutta käytännössä hyvänä sillä ei varmasti liene merkitystä sillä aborttilaki on nykyisin niin väljä että laittomia abortteja wiik if

lähtökohtahan on se että molemmat kunnat ja seurakunnat ovat julkisoikeudellisia paikallistason toimijoita ja meillä on perinteinen lähtökohta ollut että kunnat ja seurakunnat rinnastetaan toisiinsa

edelleen arvoisa puhemies pidän hyvin tärkeänä sitä että tämäntyyppisissä asioissa meillä on jotain pysyvyyttä

jos vaalijärjestelmä edustaisi tempoilua muuttuvuutta niin se ei edustaisi pysyvyyttä

räsänen viittasi valvontaan

me tiedämme että maa pelto ilman tukioikeuksia on vähäarvoista ellei sillä ole tonttiarvoa tai rantatonttiarvoa

minusta olisi hyvä että myöskin nämä hoitajat jotka saavat tämän kyseisen lain mahdollistaman oi keuden ovat rekisteröityjä ja että nämä voidaan myöskin asianmukaisesti kaikissa tilanteissa tarkistaa

lakialoitteeni keskeinen tavoite on se että biokaasun ja biometaanin polttoaineverotus saataisiin pois

kukaan ei ymmärrä sitä että omassa vaalipiirissä valituiksi tulevien yli kävelisi sitten toisen vaalipiirin puoluepoliittinen tahto

nyt jos tehtäisiin tämä hyvin monimutkainen tasauspaikkajärjestelmä kävisi niin että en minä huonoa uudistusta niin kuin tätä voi

pulliainen toi aivan oikein esille mistä tässä noin lainsäädännöllisesti on kyse

näen että tämä on ympäristöpolitiikan ja ilmastositoumusten kannalta ja myös kotimaisen energian kannalta tavoiteltava asia

tämänhän pitäisi toimia terveen järjen mukaan jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa mutta varmasti on niin että eri elämäntilanteissa työntekijä saattaa kokea arkuutta esittää esimiestaholle niitä tarpeita joita lähipiiristä nousee

toivon että tätä kautta maassa olevaan lääkäripulaan voidaan myöskin saada helpotusta että lääkärien työt keskittyvät entistä olennaisempiin ja vaativampiin tehtäviin

eun kautta olemme tähän tulleet

koska on tultu siihen että eu tukiaisten kautta pitää huolta sikäli kuin pitää viljelijän toimeentulosta niin tuet ovat olennainen asia

sitten nämä paikallishallinnon saamat suorat yritysverotulot haluttiin tuossa vaiheessa ottaa valtiolle ja valtio sitten muodosti nämä jako osuudet

meillähän on esitys että tähän tulisi veroja ja jos nimenomaan nähdään tietyt biokaasut biometaanit niin kysymyshän on ympäristöteosta jolla jätteet muutetaan hyödyksi

mutta mutta tuota nytkään hyväksyä vaalipiiristä ehdokas tulisi valituksi mutta sitten ulkopuolelta kävelisikin ihmeinen tietokoneen desimaalilaskenta ja vaalipiirin tahtotila ei toteutuisi

elikkä pidän hyvin suuria epäkohtia mitä todennäköisimpänä esitettävänä olevassa valintamenettelyssä

perusteena muutokselle on esityksessä mainittu se että raskautensa keskeyttävä ja siten usein omaa terveyttään vaarantavanaista on kohtuutonta rangaista yhtä ankarasti kuin laittoman raskauden keskeyttämisen tyypillistä tikkiä eli lääkärin koulutusta vailla oleva gustavia ja tämän on tukien perusteena oleva hyväksyttävä s mutta kaiken kaikkiaan kylä sikiön suoja on tällä hetkellä meidän yhteiskunnassamme heikko raskauden keskeytyksiä tehdään yli kymmenentuhatta vuosittain ja niistä aivan valtaosa tehdään sosiaalisin perustein

eivät ne ole joku lisäasia vaan euhun mentäessä lähdettiin siitä että osa viljelijän toimeentulosta muodostuu niistä asioista joita kutsumme tueksi

arvoisa puhemies

elikkä historiallinen tausta tulee muistaa ja seurakuntien osalta on vuosisatainen historia menee keskiajalle itse asiassa paikallisessa verottamisessa

pidän sitä hyvin heikosti soveltuvana kaikkiin vaaleihin ja aivan erityisesti eduskuntavaaleihin

jos näitä tilanteita on alituiseen jatkuvasti niin työntekijä työpaikalla voi sitten joutua kokemaan ikävyyksiä tai ainakin itse voi tuntea että kehtaako hän tämmöisiä asioita esittää niin minusta selkeät lainsäädännölliset tukinojat tässä tilanteessa olisivat

suomessa biokaasun biometaanin liikennekäytön kasvulla on merkittävä vaikutus työllisyyteen teknologiavientiin ja energiaomavaraisuuteen sekä uusiutuvien liikennepolttoaineitten lisäysvelvoitteen täyttämiseen

tämä on minusta kiistaton epäkohta ja tämä jos mikään tulisi laajalti kansalaisia ärsyttämään kun maakunnasta valittu edustaja jäisikin tietokoneen desimaalilaskennan ylikävelemäksi ja maakunnan tahtotila ei toteutuisi

muutoin se olisi viljelijän yrittäjätuloa mutta koska eu politiikka on määrännyt hinnat sellaisiksi että viljely ei tuottajahinnoilla kannata niin tuet ovat sitten olennainen osa niin kuin kaikki tiedämme

olen tehnyt lisätalousarvioaloitteen määrärahasta joka on myös lisätalousarvioesityksessä ja toivon että tämä saataisiin vain aktivoitua käyttöön

silloin kun järjestelmä on samanlainen se on kansantajuinen ymmärrettävä ja minä uskon että se on silloin myöskin hyväksyttävä

pulliainen viittasi monet tarpeet nimenomaan taloudellisen laman vuoksi diakoniatyön ja monien muitten työmuotojen osalta lisääntyvät juuri seurakuntien menoissa

poliittiset ohjauskeinot vaikuttavat voimakkaasti nousevan alan toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin kehittyä suomen menestystarinaksi

elikkä tässä yhteydessä haluan painottaa sitä että suomen tulee jatkuvasti pitää huolta siitä että tuet ovat sidotut peltoon

no nyt desimaalit ovat kuitenkin maakunnan äänestäjien tahtotilan mukaiset ja nöyrästi olen nöyrtynyt siihen että suuremmalla äänimäärällä kuin millä aikoinaan moni tuli eduskuntaan valittua minä jäin rannalle

suomessa olisi tällaiseen osaamista ja tietotaitoa

kannatan nykyistä vaalijärjestelmää ellei sitä sitten haluttaisi muuttaa brittiläiseksi

hyvinvointi suomessa ja raskaus voidaan kaiken lisäksi keskeyttää jopa yli raskauden puoliväli jolloin keskoslapsi voisi olla ja elinkelpoinen

biokaasu on arvokas polttoaine sellaisenaan mutta siitä ei vielä itsessään sellaisena ole liikennepolttoaineeksi vaan se pitää jatkojalostaa biometaaniksi

mutta jos vuokraviljelijä lopettaa pellon viljelyn tietyssä kohteessa niin tukioikeudet ja mahdollisuudet palautuvat sitten maan myötä maanomistajalle

timo mylläri salaiselle eikä työehtosopimuksia jyrkät

näille ovat olemassa myös kansainväliset patentit

lisäksi jopa k tuuha tre syntyvää lasta arvioidaan erään lie vammautuvan vuosittain äidin raskaudenaikaisen päihteiden käytön vuoksi vakavammin tai lievemmin se sammui mainitsen sen että vuonna kaksituhatta säädetty laki lääketieteellisestä tutkimuksesta

tällaiset kevytalukset voisivat kulkea erityisesti puutavarakuljetuksissa bioenergian kuljetuksissa mitä nyt kuljetetaan eri lämpövoimalaitoksiin ja samalla tämä olisi myöskin ympäristöystävällinen saasteeton tapa ekologinen tapa

arvoisa puhemies

tämä uudistus on hyvin sekava ja monimutkainen kyseenalainen ja jos se tässä eduskunnassa menee läpi niin toivon että seuraava eduskunta tekee selkeämmät johtopäätökset

vertaisin tilannetta siihen jos me käyttäisimme sanaa öljy

se on sama kuin biokaasu rinnasteisesti

arvoisa puhemies

maan mahdollista alle neljäntoista vuorokauden ikäisen koeputkessa synnytetyn ihmisalkion välineellisen hyötykäytön tieteellisessä tutkimuksessa vaikkapa lääkeaine pisteissä ja mielestäni silloin kyllä loukataan loukataan tuon alkion ihmisarvoa kun sitä käytetään ikäänkuin mikä tahansa materia tv sarja terveysvaliokunta aho totesi jo vuonna yhdeksänkymmentäkuusi

sitä on aivan väärin verrata johonkin pörssiosakkeitten tai muun vastaavan arvopaperikaupan tuottoon

toivon että tällainen innovatiivinen alustyyppi voitaisiin saada rakenteille ja ainakin keuruun haapamäellä on maan johtavaa alumiinirakentamisen osaamista ja myöskin tätä varten riittävästi sähköä että ei tarvitse olla edes suuren veden äärelläkään kun tämmöisiä innovatiivisia kuljetusaluksia voitaisiin käydä rakentamaan

ne osapuolet jotka hyötyvät tilanteesta ainakin niissä tapauksissa joissa vuokralainen entinen vuokralainen ja nykyinen maanomistaja ovat keskustelleet ovat ajautuneet siihen tilanteeseen vaikka ovat muutoinkin sivistyneitä ihmisiä että keskustelu ei toimi eikä sovitteluun ainakaan niitten tietojen ja esimerkkien valossa jotka on minulle kerrottu ole ollut mahdollisuutta

sen vuoksi tämä hyvä viime kesänä esitetty ja eduskunnan hyväksymä metsäverolaki joka on valitettavasti määräaikainen tulisi saada edes jonkun verran pitempiaikaiseksi niin kuin aloitteessani olen esittänyt

lapsipoliittisesta selonteosta antamassaan mietinnössä että on ryhdyttävä toimenpiteisiin päihdehuoltolain muuttamiseksi sikiön suojelun paremmin huomioon ottavaksi ja tästä on käyty eduskunnassa paljon keskustelu on tehty lakialoitteita jotta vasikää vapaaehtoiseen vai vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa päihdekuntoutusta lisättäisiin mutta myös mahdollistettaisiin tuo tahdosta riippumaton päihdevieroitus niille äideille jotka iida omaan esimerkissä oli sairautensa vuoksi kykene ajattelemaan omaa ja lapsensa parasta mutta valitettavasti vieläkään emme ole saaneet hallitukselta esitystä näistä myönteisistä kommenteista huolimatta ja tämä jos mikä parantaisi sikiön suojaa jos tällainen lainsäädäntö saataisiin aikaa tuki samalla tulee olla myös pine muuta näitä vierotus palveluja riittävästi päihde ja

arvoisa puhemies

toivon että lisätalousarviossa vuosia ollut määräraha joka on aina siirtynyt aktivoitaisiin siihen käyttöön mihinkä se on jo vuosia sitten haluttu varata

koska nämä eun käytännöt näissä vuokrakäytännöissä ovat näin osoittautuneet ongelmallisiksi tilanne johtaa siihen että varminta on varmasti olla vuokraamatta peltoja

verouudistuksen toteutuessa esiselvityksen mukaisesti puhtaimman polttoaineen biokaasun biometaanin verotaso kuitenkin nousisi merkittävästi

tämä on eräänlaista stilistiikkaa kumpi olisi sitten käytännössä toimivampi muun verolainsäädännön yhteensovittamisen kannalta

onko tämä sitten hyvä ratkaisu jos joku toinen tarvitsisi sitä että voisi vuokrata peltoja mutta vuokranantaja ei voi olla varma mitä säädöksiä eulta kulloinkin sattuu tulemaan

arvoisa puhemies

tämän suuntainen ohjauskeino ei voi olla tavoitteitten mukainen koska se on niitä vastaan

suhteessa alkoholiin ihannetta loi satakunta vuotta sitten santeri alkio jonka ajatuksia on monissa kirjoissa ja eräs ajatus liittyi tähän käsiteltävänä olevaan alkoholikysymykseen

mutta jos hyvää hallituksen esitystä joka tuli laiksi haluttaisiin edelleen hyödyntää siinä vaiheessa kun meidän on taloudellisesta taantumasta tai lamasta noustava on se hyvin yksinkertainen asia

hänen yksityisyydestään on kyse vaikka hän on kotipiirinsä ulkopuolella matkapuhelimen tai muun sähköisen viestimen kanssa ja katson että nämä häiritsijät tulee saattaa vastuuseen

tällaisessa tilanteessa suomalainen rehellinen talonpoika joka aina on luottanut lakiin ja oikeudenmukaisuuteen joutuu nyt valitettavasti olemaan

hän sanoi vapaasti siteeraten että juoppoutta ei levitä ojassa rypevä puliukko vaan sievistelevä ja hienosteleva alkoholinkäyttö

todellakin pitäisi voida selvittää vaikkapa sata komiteassa onko tämä lapsivähennys joka aikoinaan on poistunut milloinka palautettavissa

elikkä tämä on perusasia

biokaasun ja biometaanin verottomuutta puoltaa se että jokainen laitos tai muu vastaava mikä tuottaa teknisesti biokaasua ja siitä jalostaa biometaania on ympäristöteko estämällä sen metaanimäärän purkautumista ilmakehään mikä ilman biokaasun tuottamista tapahtuisi

täällä useat puhujat ovat viitanneet ongelmaan josta olen tehnyt kirjallisen kysymyksen useampiakin

tämän vuoksi haluan että metsänomistajat saisivat signaalin että metsiä kannattaa hoitaa myös kaupunkilaismetsänomistajat kaikkien muiden ohella

tähän haluan tässä vielä arvoisa puhemies mainita siika jota ihmettelen että sii oli edennyt olen tehnyt useamman kerran lakialoitteen jossa esitetään aborttilain lakiin vuonna kaide kytviis lisätyin pykälän humaanista tässä pykälässähän mahdollistetaan sikiön vammaisuuden perusteella raskauden keskeytys on aina siinä kahdennenkymmenennen neljännen raskausviikon loppuun saakka kun terveiden sikiöiden uhrattu ehdoton yläraja on kaksikymmentä raskausviikkoa kelvotonta lakia säädettiini vammaisjärjestöt voimakkaasti vastustivat vastustivat sitä ääneen ja hänen silloinen valiokunta jää lill ja totesi että tätä pykälää tulisi käyttää limittäin vaikeiden sikiön epämuodostumia aiheuttaman henkisen järkytyksen synnyttävälle naiselle ja käytti esimerkkinä esimerkiksi elinkyvyttömyyden aiheuttava aivojen täydellistä muutosta ja tuon lain muutoksen yhteydessä myös valiokunta korosti että raskauden keskeyttämiseen oikeuttavana vaikeana sairautena tai ruumiinvammana voidaan pitää lähinnä keskushermoston vaikeaa vajavuutta tai yhteistä elinkelvottomuutta ja tällä hetkellä tuota käytetään kuitenkin esimerkiksi daunin syndrooma lasten kohdalla vihiä väljenemisen turner tyttöjen kohdalla mikä ei aiheuta edes henkistä kehitysvammaisuutta vaan ainoastaan lyhytkasvuisuutta ja ja myöhempää hedelmättömyyttä

arvoisa puhemies

metsiähän on kaikkien kansalaispiirien omistamana

meidän pitääkin sen takia nähdä se vaaratekijä mikä alkoholiin liittyy

silloin ainakin jossakin vaiheessa tietty puhelimen haltija olisi kiinni saatavissa

yksinhuoltajat ovat kiitettävällä tavalla pitäneet yhteyttä allekirjoittaneeseenkin kysymyksissä jotka liittyvät toimeentuloon ja elämässä selviämiseen

verottomuuden pitäisi siis koskea kaikkea sekä biokaasun että biometaanin käyttöä polttoaineena tai ajoneuvopolttoaineena

tiusasen esitettyä tämän aloitteen

jos puhutaan sievistelevästä hienostelevasta alkoholinkäytöstä se on se tie joka ohjaa monia sitten niihin ongelmiin joita alkoholi aiheuttaa

tuntemattomat numerot tulisi voida kieltää tai saattaa siten rekisteröitäviksi että viranomaiset voivat ne jäljittää juuri näin rikosoikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi

minä näen että se pienikin metsälö kaupunkilaiselle on kuin silmäterä ja monet huolehtivat niistä erittäin hyvin ja vaalivat suurella taidolla

käsiteltävänä oleva laaja kulttuurikokonaisuus koskettaa tavalla taikka toisella jokaista suomalaista

yleensä kun on rikos ja sitten on törkeä rikos niin toisaalta meidän pitäisi olla hyvin pidättyväisiä siinä missä me tuomme tämän törkeän rikoksen esille jotta tämä ei kärsisi inflaatiota

toivonkin että tämä aloite asianomaisessa valiokunnassa saa käsittelyn joka tässä esitetyillä syillä sille kuuluu ja että asioihin voidaan kiinnittää huomiota

kioton sopimuksen myötä on olemassa varsin perusteellinen laskentamalli jolla lasketaan niin sanottu hiilidioksidiekvivalenttitonnimäärä jonka ilmakehään päästön sijaan talteen ottaman määrän kyseinen laitos voi saada myytäväksi niin sanottuna päästöoikeutena sellaisille tahoille kuin tehdas voimala ja niin edelleen

siksi meidän on luotava vanhaa kunnon raittiusihannetta ja pidettävä kirkkaasti sitä esillä

mutta aivan kuten edustajat ovat täällä tuoneet esille jos kunnallisveropohjassa tapahtuu vähennyksiä niin nämä on kyllä täysimääräisesti kompensoitava kunnille

haluan nähdä sen nimenomaan juuri sellaisena tarkoittamatta mitään tiettyä kulttuuria tai korkeakulttuuria

toivon että valiokunta kun käsittelee tätä hyvää hallituksen esitystä se tämän rinnalla käsittelisi myös tekemäni lakialoitteen henkisestä kotirauhan häirinnästä ja sen sanktioitavuudesta koska kyse on laajasta yksityisyyttä koskevasta asiasta yksityisyyden ja ihmisen suojelemisesta